ampuma aseita on suomessa käytetty esimerkiksi poliisisurmissa kettutarhaiskuissa helsingin ampumaratasurmassa erilaisten ryyppyporukoiden välienselvittelyissä liedon arvokuljetusryöstössä sekä huume ja moottoripyöräjengien välienselvittelyissä

toinen kysymys vihreydestä

onko se vihreää että ministeri pekkarinen julkisuudessa kentällä juoksee ja kertoo miten hallitus haluaa verottaa ydinvoimaloiden polttoainetta

se on se syy miksi emme kannata sitä

hallitus ei halua verottaa ydinvoimaloiden polttoainetta koska sellainen verotus kohdistuisi ydinvoimaloiden ja ydinvoimayhtiöiden voittoihin eikä tavalliseen kansalaiseen

sen sijaan mikäli oikeasti halutaan satsata uusiutuvaan energiaan aitoon kotimaiseen energiaan se luo kymmeniätuhansia työpaikkoja ympäri suomen ja sitä me haluamme

ihan lyhyesti

edustaja kiviniemen kanervan ja kääriäisen keskusteluun toteaisin vain että kyllähän euroopan vahvuus on nimenomaan tässä siviilikriisinhallinnassa ja diplomatiassa

sally terveysvaliokunta käy joskus tunnustaa piti herra puhemies

nämä hallituksen periaatepäätökset haluamme hylätä jotta kaikkia tulevaisuuden energiaratkaisuja ei rakenneta ydinvoiman varaan vaan riittää tulevaisuudelle ja suomalaisille myös sitä muuta energiaa

mutta itse asiassa pääministerin puheenvuorossa missä luokiteltiin euroopan unionin kuusi tärkeintä kohtaa suomen kannalta niin tässä on tämä neljäs painopiste

tasaisin väliajoin nousee keskustelunaihe siitä onko oikein maksaa lapsilisää kaikille lapsille

käsiaseiden löyhiin lupakäytäntöihin ja niiden jatkoon ei ole riittävä perustelu se että riistaeläinten lopettamisessa niitä tarvitaan

kyllä näiden minihallitusneuvottelujen lopputulemassa suurin ongelma on se että näihin eläkkeisiin sairauspäivärahoihin opintorahoihin työttömyyskorvauksiin ei tehdä sitä indeksikorotusta koska se tulee vielä kertaantumaan

toivoisin että siinä ei olla kovin sinisilmäisiä koska meillä on myös tarvetta ei pelkästään suojata nykytilannetta vaan meille tulee varmasti tarvetta kehittää ympäristönsuojelua ja meille tulee tarvetta kehittää meidän terveydenhuoltoamme ja julkista palveluamme emmekä missään tapauksessa voi hyväksyä sopimusta joka investointisuojan varjolla estäisi meitä kehittämästä omaa yhteiskuntaamme

tämä synnytti englannissa kiivaan keskustelun aiheesta kuka on hyvätuloinen kuka on niin hyvätuloinen ettei tarvitse lapsilisää

kyllä ihmettelen nyt keskustalaisten puheenvuoroja

myöntämällä käsiaseiden hallussapitoluvat ainoastaan ampumaurheilua harrastaville seuroille estetään myös tähän tarkoitukseen sopimattomien aseiden leviäminen

en ymmärrä kyllä ollenkaan

on todella hyvä että tulee tämä vanhuspalvelulaki ja se tulee sellaiseen tilanteeseen jolloin edustaja pekkarinenkin luetteli kaikki nämä eurot jotka kunnilla on ollut käytettävissä ja edustaja rossi sanoi että kuopiossakin on ollut aikaisemmin nimenomaan on ollut suuria ongelmia vanhustenhoidossa

ja totta kai on hyvä että

mielestäni paljon isompi epäkohta on se että meillä täällä suomessa kaikkein köyhimmät lapsiperheet eivät saa ollenkaan lapsilisää ja ihmettelen miksi tästä epäoikeudenmukaisuudesta ei synny keskustelua ja miksei kuulla vaatimuksia tämän epäkohdan korjaamiseksi

kyllä minun mielestäni se on kaikkein suurin ongelma tässä hallituksen ohjelmassa ja ihmettelen sosialidemokraatteja ja sitä että ministeri rinnekin joka on jo poistunut tällaisen on lähtenyt hyväksymään

laitoshoidossa oli liian vähän henkilökuntaa kotipalvelussa ei ollut henkilökuntaa

juuri tähän tilanteeseen tulee vanhuspalvelulaki ja minusta on erittäin tärkeää että siihen tulee myös sitova subjektiivinen oikeus hoivaan jokaiselle vanhukselle yksilöllisesti sen mukaan mitä hän tarvitsee ja toivonkin että kun lakia kirjoitetaan pidetään huolta myös siitä että tulee jonkinlainen rangaistus niille kunnille jotka eivät hoida tätä velvollisuuttaan

ampumaseurat on jatkossa organisoitava uudelleen siten että niillä on materiaaliset ja taloudelliset edellytykset huolehtia ampuma aseiden turvallisesta säilytyksestä lukituissa tiloissa

esimerkiksi lapsilisiin viime vuosina tehdyt melko pienet parannukset eivät siten ole auttaneet ollenkaan kaikkein suurimmassa ahdingossa olevia

suuri ja keskituloiset saavat lapsilisistä täyden hyödyn ja myös niiden korotuksista kun taas pienituloisimmat jäävät kokonaan ilman

lupien säännöllisellä uusimisella niin poliisi terveysviranomaiset kuin ampumaseurat ja metsästysseurat voivat riittävästi valvoa ettei aseharrastuksesta koidu vaaraa sivullisille

ja edelleen mitä enemmän lapsia perheessä on sitä suurempi vähennys tehdään toimeentulotukeen ja sitä suurempi uhka köyhyyteen

tämä on mielestäni oikea iso epäkohta ja tästä on monena vuonna ollut keskustelua eduskunnassa mutta hallitus ei ole tehnyt mitään asian korjaamiseksi

herra puhemies

tämä oma ilmastolakialoitteeni on hyvin samansisältöinen ja samantapainen ja tavoitteeltaan täsmälleen sama kuin ed

ruotsissa on henkeä kohti myönnettävien aselupien määrää rajoitettu kymmeneen ampumaurheilun osalta ja neljään metsästyksen osalta

ja täytyy sanoa että näillä on vielä ihan sama syntysyykin eli kiitoksen saa antaa tälle polttava kysymys kampanjan aktiivisuudelle

hehän ovat olleet hyvin aktiivisesti yhteyksissä moniin kansanedustajiin ja järjestäneet tempauksia ja sen vuoksi kesän aikana myös vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokouksessa ja sitä edeltävissä suunnittelukokouksissa päätimme kirjoittaa tällaisen lakialoitteen

kuitenkin kaikkein kiireellisintä ja tehokkainta lapsiköyhyyden torjuntaa olisi muuttaa lakialoitteen mukaisesti lapsilisä välittömästi etuoikeutetuksi tuloksi jota ei enää vähennettäisi toimeentulotuesta

tämä on hyvin tärkeää juuri siksi että tällainen täsmätoimenpide auttaa niitä kaikkein vähävaraisimpia jotka joutuvat turvautumaan kunnalliseen toimeentulotukeen

karpela on sitten päätynyt samaan lopputulokseen mutta parempi niin että on kaksi keskenään samanlaista lakialoitetta kuin että ei olisi lakialoitetta ollenkaan

tämä lakialoite on nyt tehty taas kerran ja se liittyy myös meidän budjettialoitteeseemme jossa esitämme vastaavaa määrärahaa jotta lakialoite voidaan toteuttaa

tä mä laki on sikäli erikoinen ja poikkeuksellinen verrattuna suomen tavalliseen lainsäädäntöön että tämä laki velvoittaisi sekä istuvan hallituksen että tulevat hallitukset vuorollaan toteuttamaan osansa ilmastonmuutoksen torjumiseksi tarvittavista päästövähennyksistä

toivon todella että valiokunta voisi tätä asiaa vakavasti käsitellä ja myös hyväksyä tämän lakialoitteen

tavoitteena on että euroopan unioni ryhtyisi ilmastonmuutoksen torjumisen tiennäyttäjäksi

tässä lakialoitteessahan on näitä perusteluita kirjattu ja niitä en lähde toistamaan mutta sen sijaan esitän muutaman tällaisen toteamuksen tai ajatuksen siitä millä tavalla näitä tavoitteita sitten voisi saavuttaa

itse asiassa kun tällaisia lähdetään suunnittelemaan ja tekemään katseen on oltava kaukana horisontissa

olemme tehneet myös lyhyen tähtäimen tavoitteen ja eräs niistä meidän aikaisemmista lakialoitteistamme koskee ruuhkamaksuja täällä pääkaupunkiseudulla

arhinmäen ensimmäisenä allekirjoittama ja tällaisia tarvitaan myös

mutta jos todella tavoitteena on näin suuret päästövähennykset kuten näissä molemmissa ilmastolakitavoitteissa on niin silloin täytyy todeta että nämä ruuhkamaksut ja tämän tyyppiset esitykset ovat vain pientä näpertelyä siihen verrattuna mitä oikeasti tarvitaan kun katsotaan kauas eteenpäin

edustaja salolainen siteerasi sitä kohtaa mutta minusta pitää myös muistaa se että aikaisemmissa hallitusohjelmissa aikaisemmissa selonteoissa on ollut tämä teidän siteeraamanne kohta

mutta se taas on uutuus mikä lisättiin tämän hallituksen ohjelmaan että tämän hallituksen aikana suomi hallitus ei valmistele nato jäsenyyden hakemista

mutta sen lisäksi olisin myös todennut että todella hyvä että sanoitte että teidänkään mielestänne nyt ei ole se hetki kun joskus aikaisemmin olette sanonut että aina on sopiva hetki hakea jäsenyyttä ihan hyvä

mutta noin pitkällä aikavälillä tärkein asia on oikeastaan se että tavoittelemme ekotehokasta yhdyskuntarakennetta

tällainen nykymallinen jota pääministerikin esitteli otsikolla puutarhakaupunki lisää liikennettä ja todellisuudessa tällainen harvaanrakennettu kylä ei ole ekotehokas yhdyskunta

haluan kyllä saman tien heti sanoa että itse niin kuin varmasti moni moni meistä arvostan sitä että asutaan matalasti mutta kuitenkin tiiviisti ja ympärillä on vihreää ja puutarhaa mutta se ei sulje pois sitä että yhdyskunta voi olla myös samalla ekotehokas eikä hajautettu

toinen tällainen pitemmän aikavälin tavoite on totta kai vanhan rakennuskannan uudistaminen

sähkölämmitteisiin taloihin pitäisi lisätä ilman muuta lämpöpumput ja pitemmällä tähtäimellä vielä sähkö ja öljylämmityksestä olisi luovuttava ja otettava tilalle mahdollisimman paljon kaukolämpöä ja aurinkoenergiaa

myös esimerkiksi lämpöä varaavat takat voisivat torjua talven energiapiikkiä ja onkin outoa että niiden rakentamista ei enemmän tueta

kolmas tällainen pitkän aikavälin satsaus voisi olla tai tulee olla rautatieliikenteen tukeminen niin että sillä tuetaan myös tätä yhdyskuntarakenteen muutosta

ruotsissahan jokin aika sitten suunniteltiin myös raskaan teollisuuden käyttöön tuulivoimapuistoja ja jokainen joka on tanskassa tai saksassa käynyt ei voi välttyä huomaamasta miten paljon enemmän siellä on tuulivoimaa

tuulivoimaloiden maisemahaitoista näin saariston ystävänä ja varsinais suomesta tulevana joutuu aika ajoin väittelemään siitä ovatko ne kauniita vai rumia mutta täytyy sanoa että kyllä kauneus on katsojan silmässä

eli nämä tuulivoimalat saaristossa sopivat aivan erinomaisesti sinne ja aikoinaan rakennettuja vanhoja tuulimyllyjä ihannoidaan nykyään kauniina rakennuksina

minulla nyt ei ole ollut aikaa käydä kokoomuksen vaalisivuilla mutta tässä on sen sijaan tietoa virallisista verotiedoista

aika hyvin myös nämä uuden ajan energialähteet eli tuulivoimapuistot kyllä sopivat myös sinne avomerelle varsinkin avomerelle ja samalla tavalla kuin muualla jo osataan tehdä

lopuksi muutama lyhyen aikavälin toimenpideohjelma

herra puhemies

mitä suuremmat tulot sitä enemmän rahaa käteen

ongelma on vain se että siinä ei rajata sitä vaan yhtä hyvin voidaan toteuttaa sähkölämmitteinen laajennus

ei se minusta elvytä ollenkaan

ja vielä kehtaatte mennä sanomaan että olette ottaneet opiksi viime lamakaudesta

kriisien tehokkaaseen ennaltaehkäisemiseen on monilla eri toimijoilla hyvät edellytykset

siihen saa sen korjausrakentamisavustuksen samalla tavoin mutta mikäli tätä viedään eteenpäin ja parannetaan niin siinä on varmaan yksi keino

tässähän tehdään kaikki samat virheet

valtio ja kunnat irtisanovat ja lomauttavat opettajia aletaan lomauttaa hoitoalan henkilökuntaa vanhustenhuollon henkilökuntaa

tällaisia keinoja on muun muassa eulla siviilikriisinhallinnan keinovalikoimissa yklla ja sen alajärjestöillä kehitysyhteistyön eri toimijoilla sekä kansalaisjärjestöillä

hybridiautojen ja sähköautojen verottomuus voisi olla yksi keino ja yksi keino joka varmasti tepsii on luotettava ja varma julkinen liikenne

nyt pitäisi voimakkaasti elvyttää ja antaa kunnille rahaa jotta kunnan työntekijät pysyvät työpaikoillaan hoitavat niitä sairaita ja käyvät koulussa opettamassa lapsia

edullisesti ja riittävän tiheillä vuoroilla toimiva julkinen liikenne varmasti houkuttelee monia luopumaan yksityisautoilusta

katsomme että kaiken kaikkiaan nimenomaan yhdistyneillä kansakunnilla olisi paras mahdollisuus toimia tällaisten perinteisten rauhanturvaamisjoukkojen isäntänä

metsäteollisuuden käynnissä olevan rakennemuutoksen suuntaaminen bioenergiateollisuudeksi olisi myös yksi lähiajan tavoite

mielestäni me keskustelemme aivan liian vähän siitä pitäisikö kaiken kaikkiaan suomalaisten operaatioiden painopiste siirtää siviilitoiminnan puolelle paljon merkittävämmin kuin tällä hetkellä

näitä mahdollisuuksia ei ole täysin hyödynnetty

hankintaketjut ovat valmiina olemassa ja tällä olisi vielä suuri aluepoliittinen työllisyysvaikutus

ja vaikka ulkoasiainvaliokunta kiitettävästi mainitsee mietinnössään siviilikriisinhallinnan niin siitä huolimatta mielestäni se ei ole riittävän painokkaasti esillä

pitäisikö yksityisautoilua suosivista työmatkavähennyksistä kokonaan luopua ja tällä tavalla vieläkin kannustaa ihmisiä siirtymään joukkoliikenteeseen

suomi profiloituisi parhaiten nimenomaan siviilikriisinhallinnan puolella

mutta toivotan oikein hyvää käsittelyä näille kummallekin ilmastolakiesitykselle ja olkoon se sitten merkkinä siitä että niin hallituspuolueen kuin oppositionkin puolesta voidaan tehdä samansisältöisiä lakialoitteita silloin kun tavoite on yhteinen ja asia on riittävän iso ja vakava ja tärkeä

meillä on paljon hyviä koulutettuja ihmisiä

on poliiseja rajavartijoita lakimiehiä sairaanhoitajia hallinnon asiantuntijoita jotka voivat kertoa avoimesta hallinnosta ja kansalaisten kuulemisesta

sen sijaan näen ongelmana sen niin kuin monet kansalaisjärjestötkin näkevät että kun sotilaat toimivat siviilipuolella niin heidän puolueettomuutensa ei ole riippumatonta

se on nähty selkeästi muun muassa afganistanissa jossa perinteiset rauhanturvaamisjärjestöt ja perinteiset kansalaisjärjestöt kuten kirkon ulkomaanapu tai punainen risti pystyvät toimimaan puolueettomina mihin sen sijaan sotilaat eivät pysty vaikka kuinka toimisivat siviiliasioissa

tyhjän panttina seisoviin taisteluosastoihin satsatut rahat ovat pois muualta tehokkaammalta toiminnalta ja nämä toiminnat olisivat kehitysyhteistyön ja siviilikriisinhallinnan toimia

näiden eun taisteluosastojen avulla ei ole kyetty antamaan apua sitä tarvitseville ja koko projektin jatkamisen mielekkyys on kyseenalaistettava

taisteluosastoihin osallistuminen pelkästään kansallisen puolustuskyvyn kehittämisen kannalta ei ole perusteltua ja kriisinhallinnan tarkoitus ei ole toimia kansallisena sotaharjoituksena

edellä olevan perusteella esitän vastalauseessa olevaa ehdotusta täydentäen seuraavan ehdotuksen kannanotoksi

eduskunta ei hyväksy sotilasosaston asettamista korkeaan valmiuteen selonteon tarkoittamissa tapauksissa ja edellyttää että suomi lopettaa kokonaan osallistumisen eun taistelujoukkoihin

eduskunta katsoo että eun taistelujoukot eivät ole tehokkaasti onnistuneet tukemaan rauhanomaista kehitystä maailman konfliktialueilla eikä niihin osallistuminen tue merkittävästi suomen ulkopolitiikan tavoitteita

eduskunta edellyttää että niin kauan kuin eun taistelujoukot ovat olemassa suomi toimii eussa siten että taistelujoukkoja käytetään vain sellaisiin operaatioihin joilla on ykn turvallisuusneuvoston

ja neljänneksi siltä varalta että tämä ensimmäinen

että se ei mene läpi niin neljänneksi totean että eduskunta edellyttää että eduskunta ottaa kantaa myös siinä vaiheessa kun käsillä on joukkojen lähettäminen konkreettiseen

kyllä minä nyt ihmettelen näitä perussuomalaisten linjauksia ja arvostelua siitä että myös puolustusvoimat osallistuu näihin säästötalkoihin

sekö että pistetään sinne puolustusvoimille niihin hankintoihin joita on loppumaton lista

mutta totta kai kun tämä hallitusohjelma on kuuden puolueen yhteinen ohjelma niin jokainen puolue on saanut jotain ja sitten on niitä asioita joita joku puolue ei ole saanut läpi

yksi on esimerkiksi se että kun näitä europäätöksiä arvioidaan arvioidaan myös niiden vaikutuksia suomen kansalaisten suhteen ja myös sitten sen kriisissä olevan euromaan kansalaisten suhteen

ministeri cronberg puhui kauniisti lähikaupoista mutta tämä teidän lakiesityksenne lyö kyllä korville niitä tavoitteita ja ihmettelen kenen äänellä te nyt oikein puhutte

isot päivittäistavarakaupan yritykset ja tavaratalot ovat halunneet tätä lakiesitystä kun sen sijaan erikoiskauppa ja pienet päivittämättä is a wara

herra puhemies

ministeri cronberg puhui kuluttajan näkökulmasta mutta kuulosti aika kaukaiselta noin niin kuin tavallisen suomalaisen näkökulmasta ainakin minun mielestäni tämä vastaus

jos nyt ajatellaan tavallisen suomalaisen kannalta niin se asuntolainahan on koko perheen kaikkein suurin riskitekijä ja siinä nimenomaan koko perheen omaisuus ja tulot ja kaikki sidotaan siihen kiinni

tässä todetaan muun muassa että sunnuntaiaukiolo ei ole kokemuksen mukaan kasvattanut kokonaismyyntiä vaan kuluttajien sunnuntaisin tekemät ostokset ovat olleet pois muiden päivien myynnistä

asuntohan on tavallisen ihmisen suurin hankinta koko elämän aikana

eli tätä taustaa vasten se että pankki yksipuolisesti kriisitilanteessa voi sitä korkoa nostaa kuulostaa kyllä aika kohtuuttomalta ja ihmeelliseltä

onko hallituksella suunnitelmia muuttaa asiaa niin että jos pankilla menee hyvin niin asiakas voi sitten yksipuolisesti alentaa sitä korkoa

vai olisiko ehkä parempi että hallitus tekee esityksen että kun pankilla menee hyvin niin palautetaan sitä korkoa mitä on aikaisemmin maksettu

tämän lakiehdotuksen mukaan maa jaettaisiin eduskuntavaaleja varten suomen kansalaisten lukumäärän perusteella vähintään yhdeksään ja enintään kahteentoista vaalipiiriin

perustuslaissa säädetyn vaalipiirien enimmäis ja vähimmäismäärän tarkoituksena on turvata vaalien poliittista suhteellisuutta ja alueellista edustavuutta